tämä ei ollut omiaan herättämään luottamusta eduskunnan ja kansanedustajien toimintaa kohtaan ja paljon sitä on saanut kansalaisille selitellä miksi asia näin läpi vietiin

valtiot ovat yhä riippuvaisempia toisistaan joten rajat ylittävä yhteistyö on kansallisen turvallisuuden puolustamisessa yhä tärkeämmässä roolissa

täällä käyty keskustelu natosta ja muuttuneista linjauksista on siinä mielessä harhaanjohtavaa koska suomi tulee tarvitsemaan aina kumppaneita

arvoisa puhemies

pidämme linjamme selkeänä liittoutumattomuuden suhteen

me haluamme säilyttää koko maan kattavan alueellisen puolustusratkaisun

käytettävissä olevat resurssit on kohdennettava niin että meillä on tulevaisuudessakin uskottava puolustusjärjestelmä joka nostaa kynnyksen käyttää sotilaallista voimaa suomea kohtaan mahdollisimman korkealle

turvallisuusuhkien muuttuessa vapaaehtoinen maanpuolustustyö voisi olla monin tavoin hyödyksi esimerkiksi ympäristökatastrofeihin valmistauduttaessa

arvoisa puhemies

opettajien ammattijärjestö oaj nosti esille kutsuntatarkastuksen eräänä nuoren tarkastuskohtana etappina jossa viimeisen kerran saisimme kiinni nuoret miehet

on tärkeää varsinkin niille jotka kutsunnoissa jäävät palveluksen ulkopuolelle antaa riittävää ohjausta tulevan varalle

arvoisa puhemies

kunnat pitävät näinä päivinä budjettivaltuustoja ja talousarvioissa punakynät leikkaavat pois opetusryhmiä hoitajia vanhustenhoidosta jopa kokonaisia hoitokoteja ja kyläkouluja

etsivä nuorisotyö onkin jo löytänyt tiensä näihin kutsuntatilaisuuksiin muun muassa jyväskylässä jossa nuorelle etsitään tulevaisuuden vaihtoehtoja yhteistuumin

arvoisa puhemies

kunnissa on jo pitkään toteutettu talouden tervehdyttämisohjelmia ja puristettu kaikki irti henkilöstön selkänahasta silti velkaa syntyy kovalla vauhdilla eikä peruspalveluja pystytä enää turvaamaan

kuntaliitoksia on tehty mallikkaasti mutta niistä koituvat taloudelliset hyötyvaikutukset ovat kaukana tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

sitä ei voi jättää hoitamatta

meidän mielestämme on pystyttävä huolehtimaan asumisen edellytyksistä kaikkialla suomessa ja asumisedellytykset tarkoittavat myös työtä ja riittäviä lähipalveluja

arvoisa puhemies

monessa kunnassa mennään ihan väärässä järjestyksessä kun leikataan palveluista ennen kuin kunnollista palvelustrategiaa on edes tehty aivan nurinkurista touhua sinänsä

mutta aikaa ei ole riittävästi pysähtyä pohtimaan esimerkiksi arvovalintoja ja palvelujen järjestystä kun nurkan takana uhkaa kriisikunnan nimike ja kovat toimet jos alijäämä ei poistu tietyssä ajassa

tässä kehityksessä vaarana on asiakashintojen käsistä karkaaminen joka ei taas ole kuntalaisen perusturvan kannalta hyvä asia kunnat kun voivat täysin itse määritellä omavastuuosuuden

arvoisa puhemies

haluamme turvata henkilöstön aseman siirtymäaikana

tiedämme myös että näitä rakennemuutoksia olisi pitänyt tehdä jo edellisellä hallituskaudella mutta ne haluttiin siirtää tämän hallituksen tehtäväksi

on selvää että jos koulutettavien määrä vähenee on pystyttävä sopeuttamaan toimintoja ja rakenteita jotta toiminta olisi riittävän kustannustehokasta

keski suomi odottaa melko lailla sydän kylmänä tulevia päätöksiä varsinkin nyt kun jo varikkolakkautusesitykset kohdistuvat hyvin paljon keski suomen alueelle

olisikin siinä mielessä kohtuutonta toivakan ja keuruun varikkotyöpaikkamenetysten ja lakkautusesitysten jälkeen jos tulevat varuskuntien lopetusesitykset kohdistuisivat myös keski suomeen

uskon ja toivon että ministerillä on tässä asiassa kyky tasavertaisuuden tuntoon ja myös alueelliseen näkemykseen

ehdotan että pykälä saa sen muodon joka on vastalauseessa

keuruun varuskunta on erinomainen esimerkki huippuosaamisesta tässä tapauksessa räjähdealalta ja siinä mielessä on aika vaikea nähdä syitä tämän osaamisen alasajamiseksi

arvoisa puhemies

samoin täällä jo edellisen edustajan puheenvuorossa mainittu jämsän halli on osaamisen aluetta jossa toimivat lentoteollisuutemme ja koulutuksen erikoisyksiköt joiden asema ilmailualan ja teollisuuden alueella on hyvin vahva

arvoisa puhemies

tuottavuusohjelma on muuttunut henkilöstön vähentämis ja leikkausohjelmaksi eikä sillä pyritäkään tosiasiassa tuotanto ja palveluprosessin todellisen tuottavuuden parantamiseen

itse olin puolustusvaliokunnan jäsenenä hieman yllättynyt että kun vielä viime perjantaina meiltä valiokunnassa edellytettiin vaiteliaisuutta varikkoasian käsittelyssä niin jo seuraavana tiistaina elikkä muutaman päivän kuluttua ministeri julisti oman esityksensä asiassa eli mikä varikko lähtee mikä jää niin sanotusti

olen iloinen siitä että ministeri pekkarinen on ottanut kriittisen kannan tämän tuottavuusohjelman henkilöstöleikkauksiin ja toivon totisesti että hän pitää myös kiinni puheistaan päätöksenteossa

olen itse esittänyt joskus siirtymistä jopa niin sanottuun kansalaispalvelukseen jolloin myös naiset olisivat paremmin kutsuttuja ja helpommin sisään otettavia palvelukseen isänmaan hyväksi

olen sitä mieltä että niin naisilla kuin miehillä tulee olla mahdollisuus suorittaa asevelvollisuus asepalvelus niin halutessaan tasavertaisina sukupuoleen katsomatta

myös uu sien tilausten määrä on ehtynyt

erityisen huolestuttavaa on että nuorten työttömyys on kääntynyt nousuun

tässä tilanteessa työllisyysmäärärahojen leikkaukset olisi lopetettava ja työllisyysmäärärahat olisi osoitettava irtisanottavien ja lomautettavien työntekijöiden työllistämismahdollisuuksien tukemisen lisäksi työvoimakoulutuksen tarjonnan parantamiseen sekä valtion ja kuntien tukityöllistämiseen

työllisyystilanteen heikentyessä työvoimakoulutusta ja ammatillista aikuiskoulutusta sekä julkisen sektorin työllistämisresursseja tulee lisätä ei vähentää

arvoisa puhemies

tämä on juuri oikeanlainen painotus

aluehallinnon ohjaus ja johtajajärjestelmästä tulee sekava ja sen on vaikea täyttää uudistukselle asetettuja tehokkuuden tuloksellisuuden ja työnjaon täsmentämisen vaatimuksia

myös maakuntaliittojen asemassa tapahtuu merkittävä muutos

huomattava virhe esityksessä on myös se että kirjaston eli toisin sanoen peruspalveluiden arviointi on siirtymässä kuuden aluehallintoviranomaisen vastuulle mutta niissä ei ole kirjastoalan asiantuntijavirkoja

tämä on kaiken kaikkiaan esitys joka olisi tarvinnut uudelleen osiin purkamista ja uutta kokoamista vielä täysin eli kannatan tässäkin mielessä ed